oppilaitoksissa nuorten pitäisi kyllä sitten päästä tuen ja ohjauksen piiriin todellisen sellaisen

moni nuori on tänä päivänä tavannut kymmeniä eri aikuisia ellei jo sata mutta monella se yksi joka todella hänen ongelmiinsa apua toisi on jäänyt puuttumaan

minkälaista roolia me ottaisimme siellä afganistanissa

on ihan selvä että afganistanilaisten pitäisi itse saada hyötyä niistä luonnonvaroistaan kestävällä tavalla mutta miten kansainvälinen yhteisö voi sitä tukea ettei sitä epävakaata tilannetta käytetä hyväksi ja afganistanista tule sellainen pelikenttä myös ulkolaisille yrityksille ja etteivät sitä kautta jatkuvasti ne tuotot karkaa maan rajojen ulkopuolelle

kuitenkin tuossa selonteossakin todetaan että afganistan tulee tarvitsemaan merkittävästi ulkomaisia investoijia jotta näitä liiketoimintoja pystytään ylipäänsä käynnistämään

edustaja oinosen puheenvuorosta täytyy todeta että afgaaninaisia ei voi jättää yksin selviytymään ja toivomaan parasta odottamaan että miehet muuttavat asenteitaan

toisena asiana sitten pääministeriltä miten te näette suomen ja venäjän suhteet arktisen alueen kontekstissa onko arktinen neuvosto se oikea väylä hoitaa

täällä on pikkuisen erilaisia mielipiteitä suomessa johtavilta taholta tullut tästä toisten mielestä barentsin alueen neuvostot ovat parempia ja ketterämpiä yhteistyöverkostoja venäjän suhteen

kun suomi kannattaa avointa vuorovaikutusta näitten kaikkien arktisen neuvoston ulkopuolisten toimijoitten kanssa ja lähtökohtaisesti myös uusien tarkkailijajäsenten hyväksymistä onko teillä viimeisintä tietoa siitä mikä on muiden maiden suhtautuminen näihin uusiin tarkkailijajäseniin

arvoisa herra puhemies

mitä ja minkälaista järjestelmää kenties sinne oltaisiin viemässä tai mitä tämä uudistaminen tarkoittaa

miten näette ministeri onko edustustoverkon turvaaminen tärkeätä sekä suomen taloudellisten suhteiden vahvistamiseksi että tuon mainitsemanne turvallisuusneuvostokampanjan osalta

itsekin toivon kommenttia pohjoisen huoltoreitin turvaamiseen mitä riskejä siinä transition aikana on kun suomalaisetkin siellä pohjoisessa ovat

toisena asiana

miten siviilikriisinhallinnan rahojen leikkaus sopii yhteen niiden viime vuosien kannanottojen kanssa että suomen siviilikriisinhallintaosaamista vahvistetaan ja toisaalta tätä kokonaisvaltaista kriisinhallinta aspektia kehitetään suomessa

venäjä on suomen naapuri kuten pääministerikin korosti puheenvuorossaan

pärjäämiseen tarvitaan laajat ja monenväliset kahdenväliset suhteet venäjän kanssa kaikissa olosuhteissa ja se ei tarkoita etteikö suomi vetäisi yhtä köyttä eun kanssa kun puhutaan pakotteista ja venäjän toimien tuomitsemisesta ukrainan tapahtumissa ja niin edelleen

keskusta jos joku on pitänyt kiinni suomen virallisesta turvallisuuspoliittisesta linjasta ja kansallisista eduista niin venäjää ukrainaa kuin sotilaallista liittoutumista koskevissa linjauksissaan

arvoisa herra puhemies

mielestäni tässä meillä on erittäin paljon edelleen haasteita edessä

vaikka suomi toimiikin linjassa eussa jää meille valtavasti tilaa sille kahdenväliselle kanssakäymiselle jota pitää tapahtua tämän pakotelinjan ohella

niitä ovat turvallisuuden takaaminen ja ne vanhat asenteet jotka paljolti vaikuttavat ja voi toisaalta sanoa että vaarana voi olla jopa väärään suuntaan meneminen naisten ja tyttöjen aseman osalta

on opiskelijavaihtoa muuta tiede ja korkeakouluyhteistyötä turismia yritysten välistä kauppaa ja niin edelleen

arvoisa puhemies

eun lähialue ja rajayhteistyöohjelmilla on tuettu ja voidaan jatkossakin tukea monenlaista kaupallista yhteistyötä ja esimerkiksi rajanylityspaikkojen kehittämistä

eun poliisioperaatio eupol afganistanissa tukee maan poliisivoimien kokonaisvaltaista uudistamista sekä oikeusvaltiotoiminnan kehittämistä

on olennaista ettei niitä saatettu pakotteiden alle vaikka sellainen tilanne lähellä olikin

miten tähän aiotaan päästä

miten kriisinhallintakeskuksen osallistuminen poliisin ja syyttäjän yhteistoimintaa kehittävään koulutukseen kehitysyhteistyörahoituksen turvin etenee

valtaamalla krimin venäjä rikkoi kiistatta kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita ja yhteisesti sovittuja poliittisia asiakirjoja

tämä vaikeuttaa niin suomen kuin eun ja venäjän suhteiden ja vaikeuttaa suomen ja eun ja venäjän välisten suhteiden palauttamista ja samalla se vaikeuttaa useiden muidenkin kansainvälisten kriisien ratkaisemista

mutta oikeastaan kysyisin jos ministeri haavisto jotain osaa kommentoida vähän tuosta ebola epidemiasta

sitten toivoisin että ministeri väyrynen voisi vielä antaa vähän lisätietoja siitä miten maaseutukehityksen tavoitteita on saavutettu ja miltä se näyttää miten niitä entistä paremmin aiotaan tulevaisuudessa saavuttaa

tämän leviäminen länsimaihin näyttää suhteellisen epätodennäköiseltä mutta oletteko millä tavalla kehitysavun kenttätyössä kohdanneet tätä tai joudutteko ottamaan tämän huomioon ja mitä suomi voisi tämän asian hyväksi mahdollisesti tehdä

arvoisa herra puhemies

vaalien valmistelussa äänioikeutettujen rekisteröinti on sujunut kohtuullisesti

ongelmia siellä kuitenkin riittää

mielellään kuulisin jos tämän rekisteröinnin osalta on jotakin lisätietoa sen etenemisestä tuon selonteon jättämisen jälkeen

on hyvä että kiinnitetään jatkossa huomiota maakunta ja paikallishallinnon kehittämiseen kansainvälisen yhteisön toimesta mutta korostaisin myös yhteistyötä ja apua tuossa parlamentin kehittämisessä

turvallisuusriskit tuolla ovat tosiaan suuret siitä kaikki ovat yhtä mieltä ja pohjoisessakaan tilanne ei enää ole samanlainen kuin mitä se oli silloin kun sinne menimme

ministereiltä kysyisin ensin

mitenkä tuota suolavesipulssin puutetta viime vuosikymmenellä ja sen aiheuttamaa hapettomuutta on käsitelty noissa kansainvälisissä kokouksissa joissa itämerestä on puhuttu

toinen kysymys

sitten toinen asia ihan muutamia esimerkkejä nostaakseni

olisi erittäin hyvä että viljelijöitten hiljainen tieto saataisiin myös käyttöön ja ilman muuta nämä tilakohtaiset kohdennetut toimenpiteet ovat tärkeitä

miten arvioidaan esimerkiksi vaalikampanjan ajaksi omaan käyttöön saatu asuntoauto tai auto tai pohditteko tätä talkootyön arviointia

kolmantena mitenkä tulkitaan tavanomainen alennus

tarkoittaako se sitä että lehdet ilmoittavat julkisesti mikä on tavanomainen alennusprosentti ja kun sitten tiedän että nyt minulla onkin vähän isompi alennus minun täytyy ilmoittaa se erotus vai millä tavalla

arvoisa puhemies

mutta oliko teillä myös jonkinlaista keskustelua siitä huolesta mitä täällä tuotiin lähetekeskustelussa siitä onko pahansuopia ihmisiä vaalien alla jotka tekevät erinäisiä ilmoituksia kilpakollegaansa vastaan vai ei

täytyy muistaa että uudistuvankin tukijärjestelmän on samalla huolehdittava maataloustuotannon säilymisen edellytyksistä

tässä on tuotu jo esiin niitä monia toimia työllistymisen edistämiseksi

sinne puolelle tulee myös monia panostuksia

samoin olen tyytyväinen siitä että velkaneuvontaan hallitus itse päätti lisätä miljoona euroa jolloin eduskunnan ei tarvitse tätä perinteistä korjaustoimenpidettään täällä tehdä ennen joulua

toinen asia mihinkä eduskunta on usein puuttunut on ollut tuo somlan jonojen purku ja siinä tietysti myös käytäntöjen tehostaminen toivottavasti parantaa asiakkaan asemaa

elikkä ympäristötöihin tunnutaan kaivattavan maakunnissa selvästi lisää rahaa

meillä oli syksyllä ipun yleiskokous genevessä ja siellä keskustelimme muun muassa ruokakriisistä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitos ministerille että tuli tuo ipu mieleen

kontekstissa tähän ketkä niitä nälkäisiä todella ovat täytyy kysyä onko ruuan hinta meillä liian matala vai liian korkea

pidän itse sitä tosiaan hyvänä että ipun kautta ohjattaisiin paljon enemmän parlamentarismin ja demokratian edistämiseen käytettäviä varoja eikä jokainen maa ja jokainen parlamentti tekisi niitä omia projekteja niin paljon kuin tänä päivänä tehdään

arvoisa herra puhemies

siksi toivonkin ja kysyn myös ministeriltä että jatkossa edistettäisiin enemmän esimerkiksi vihannesten kulutusta menekin sijaan

periaatteessa tuottajat tarvitsisivat siis enemmän koska puolet köyhistä oli pienviljelijöitä eli tuottajille enemmän mutta toisaalta ostovoiman kasvattamiseen tarvittaisiin myös rahaa ja miten se voitaisiin tehdä

kysymys ruuantuotannosta kytkeytyy siis myös demokraattiseen hallintoon ja tasa arvon mahdollistavaan lainsäädäntötyöhön sekä toimivien instituutioiden kehittämiseen

arvoisa puhemies

kenties tuotteiden hintaa alas tukien avulla mitä tällä hetkellä euroopassakin tehdään erilaisten sosiaalijärjestelmien kautta

toiveita tulee järjestöille hirvittävän paljon vaikkapa maissa joissa naiset ovat juuri saaneet äänioikeuden heidän kouluttamiseensa tekniseen apuun parlamentin kehittämiseen ja niin edespäin

toivon että suomikin tähän voisi mennä

turkin edustajat ja ruohonen lerner kiuru esti vastustajat olla

pilottiohjelma laittaa toimeen laajemmin siellä pitäisi ykn sisäinen korruptio ja hallinnon heikkoudet saada purettua sinänsä hyvä juttu mutta siellä pitäisi myös tehdä toimenpiteitä ennen kuin se järkevästi olisi kannattavaa

onkin tärkeätä lisätä ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta sekä ruuanvalmistustaitoja tarjoamalla kuluttajille koulutusta sekä järjestämällä kotitalousneuvontajärjestöjen toimesta ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyviä kampanjoita

arvoisa puhemies

valiokunta tukeekin pääoman korotusten jatkamista finnfundille

ulkoministeriön sekä työ ja elinkeinoministeriön perustama työryhmä on esittänyt tuota nykyisten rahoitusinstrumenttien ja tukipalveluiden yhteyteen perustettavaa kehitysinnovaatio ohjelmaa johon ministerikin taisi viitata

esimerkiksi suomen kiinan suurlähettiläs on arvioinut että team finland on jäntevöittänyt yhteistyötä eri julkisten organisaatioiden välillä mutta palvelutarjonta on kutakuinkin sama kuin ennen

mitä voitaisiin parantaa ja ovatko team finland yhteistyöverkosto ja sen instrumentit tuoneet jotain konkreettista uutta hyötyä kehityspolitiikan kauppapolitiikan ja elinkeinopolitiikan yhteensovittamiseen kehitysmaissa

arvoisa puhemies

valiokunta edellyttää että eduskunta saa kerran vaalikaudessa selonteon jossa suomen kehityspolitiikan sisällön mukaan lukien painopisteiden ja kohdemaiden lisäksi arvioidaan saavutettuja tavoitteita pitkän aikavälin vaikuttavuutta sekä toimeenpanossa ilmenneitä ongelmia

yhtä tärkeää on että eduskunnalle annetaan seuraavan vaalikauden alussa selvitys jossa arvioidaan erilaisia uusia ja täydentäviä vaihtoehtoja kehitysmaiden tukemiseksi kehitysyhteistyön uudistamiseksi

arvoisa puhemies

on tosiaan totta että lyhyellä aikavälillä finanssikriisin kuoppa näyttää ohitetun mutta kun useampaa vuotta eteenpäin katsotaan niin edessä on jonkinlaista sumupilveä näin voi sanoa

tuore selonteko on tässä mielessä edeltäjäänsä ansiokkaampi

valiokunta peräänkuuluttaa avun keskittämistä parempaa koordinaatiota ja muun muassa yhteisten raportointijärjestelmien käyttöönottoa avun perillemenon tehostamiseksi ja byrokratian vähentämiseksi

selonteko maalaa realistisemman kuvan afganistanin tilanteesta

toisaalta se myös kehuu isaf operaatiota jolle on selonteon mukaan ollut ominaista kokonaisvaltaisen lähestymistavan kehittäminen joka on nähty edellytyksenä operaation tavoitteiden saavuttamiselle

bonuksia jaetaan edelleen wall streetillä entiseen tahtiin ja on arvioitu että edelleen on mahdollista että joku kansainvälinen pankki menee nurin ei selviä

täälläkin debatissa kiinnitettiin huomiota myös noihin siirtyviin eriin joitten määrä näyttää olevan lähes puolet kaikista määrärahoista viime aikoina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies